seitsemän pitkäaikaisen keskeisen kumppanimaan lisäksi erilaisia yhteistyömaita ja kohteita on maailmankartta pullollaan mutta miten voisi toisin ollakaan

kohdemaiden projektien ja tekijöiden moninaisuus on etu valtion oda eli tilastokelpoisten tukien määrä on ollut vakavasti uhattuna omien budjettivaikeuksiemme takia ja tarvitsemme kipeästi uusia tekijöitä ja kansalaisaktiivisuutta

eu maiden kehitysyhteistyötä tehostaisi keskinäinen koordinaatio

hankkeet voitaisiin rakentaa paremmin tukemaan kokonaisuutta ja kaiken kaikkiaan kehitysyhteistyön vaikuttavuutta lisättäisiin

viime aikoina esimerkiksi oulusta on lehdistön kautta varsin luotettavaa tietoa tullut huolestuneita viestejä nimenomaan tämän aineen väärinkäytösten lisääntymisestä

miten edistetään kansainvälistä turvallisuutta ja huolehditaan hauraiden maiden ahdistettujen ja esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi vainottujen ihmisten asioista

kun tulee tilanteita jossa jollakin paikkakunnalla joku ongelma kärjistyy onko hallituksella mahdollisuuksia osoittaa toimenpiteitä että tällainen ongelmatilanne voitaisiin erityistoimenpitein saattaa pian pois ja ihmisten kokema turvallisuuden tunne palauttaa

team finland merkitsee koko suomalaisen hallintokoneiston yhtäaikaista hyödyntämistä kohdemaissa niin ulkosuhteiden kaupan kuin kehityksenkin osalta

samoja tiloja toimijoita ja kontakteja tulee hyödyntää kansalaistemme turvallisuuden ajantasaisen tiedonsaannin ja paikallisten kehitysprojektien edistämiseksi

vaikeanakin aikana on oikein kantaa huolta maailman vähäosaisimmista

viime vuosien keskustelu tässä salissa on aika usein keskittynyt siihen onko tehty liian paljon vai liian vähän ja onko tehty liian aikaisin vai kenties liian myöhään

varmaan monet niistä asioista joista tänään täällä puhumme olisi pitänyt mekanismeissa tässä mekanismissa tai tuossa toisessa hoitaa euroopan tasolla ajoissa

hallitus on kuitenkin pontevasti puuttunut kaikkein vaikeimpaan ongelmaan eli suomeen tehtyjen investointien kannattavuuteen ja niihin innostamiseen

vakuudet ovat aina paremmat kuin myyminen se että sijoittajat tietävät etukäteen kriittisessä tilanteessa sen että laina ajat pitenevät ja korot menevät lähelle nollaa

arvoisa puhemies

nyt samaa kaukokatseisuutta odotetaan yrityksiltä joilla on ainutlaatuinen mahdollisuus investoida luoda työpaikkoja ja kerätä uutta tuloa uusia investointeja varten

edellisen hallituksen valmistelemaa aluehallintouudistusta ei voi pitää suurena menestystarinana vaikka selonteossa esille tuodut tulokset ovatkin kohtalaisia

kaksikymmentä vuotta sitten tämä viisaus olisi tarvittu mitä suomessa nyt on

nopealla aikataululla aikaiseksi saatu uudistus oli sekava ja kokonaiskuva jäi silloin hämäräksi

päätetyt rakenneuudistukset eivät voi jäädä hyllylle odottamaan sen enempää hallitusneuvotteluita kuin ensi syksyn budjettiriihtäkään

tästä syystä pidämmekin tärkeänä että hallitus tämän selonteon pohjalta toimii harkiten ja kokonaisuudet huomioiden kun se ryhtyy toimenpiteisiin hallintorakenteen edelleenparantamiseksi

ekonomistit aivan oikein muistuttavat ja täällä salissakin on muistutettu siitä että emme kykene ratkaisemaan talouden ongelmia lisäämällä julkisen sektorin kulutusta tai investointeja

sen hallinnollista ja toiminnallista puolta olisi pitänyt arvioida paremmin ja aluejakoja suunnitella kokonaisvaltaisemmin

siksi rakenneuudistusten rinnalle tarvitaan oikein ja täsmällisesti kohdennettuja veronkevennyksiä juuri tätä yritteliäisyyttä ja työntekoa innostamaan

tarvitsemme nopeita kohdistettuja toimia kotimarkkinoilla toimiville yrityksille

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän edustaja jouko ja arvoisa herra puhemies

viranomaisvalvonta sai toki kiitosta mutta käsittelyajat olivat vastaajien mielestä aivan liian pitkiä

kyllähän me samaa huolta olemme kantaneet esimerkiksi vantaalla muutama vuosi sitten lähdimme siihen että haluamme yrityksiä mukaan nimenomaan tähän ja koko kentän mukaan tähän niiden työllistämiseen joista me sitten näitä sakkomaksuja maksamme

vähennys kaventaisi eroa henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien verotuksen ja osakeyhtiöiden verotuksen välillä ja loisi myös pienemmille yrityksille paremmat mahdollisuudet kasvuun ja työllistämiseen

me tässä innokkaasti tietysti kerromme kaikki puolustavamme omaa aluetta mutta kyllä uusimaalaisena ja vantaalaisena mieluusti puolustan kaikkia lentoasemia koska me oikeasti tarvitsemme tämän verkoston täällä ja voi olla kyllä huolissaan että kulttuurin kehtona monessa kulttuurin ateenana tunnettuun jyväskylään ei tänä aikana lauantaina pääse lentämään ainakaan talvisaikaan ollenkaan

kyllä tämä vaatii sekä tekoja että asennetta ja usein on melkein saattaen vaihdettava tämä työtehtävä jotta siinä tilanteessa oleva nuori joka on syrjäytymisvaaran lähellä sitten sen työpaikan löytää

kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä kotitalousvähennyksen rajojen korottaminen antaisi vahvan signaalin palvelu ja korjausalan yrityksille ja lisäisi kansalaisten halukkuutta ostaa palveluita

aikooko ministeri laatia esityksen lain täsmentämisestä siten että siinä otetaan erilaiset tilanteet ja mitoitustarpeet huomioon siten että jatkossa näemme kenties erilaisia meitä velvoittavia desimaalilukuja toimintaan velvoittavina ja tilanteen ja sen vaativuustason mukaisesti soviteltuina

on tartuttava hyvinvointia uhkaavien ongelmien ennaltaehkäisyyn tarvitaan uutta intoa ja sydämenpaloa älykkääseen työhön ja yrittämiseen sekä on tehtävä talouden suuria rakenteita ohjaavia päätöksiä

kun nyt monin toimenpitein veroseuranta on saatu ajan tasalle ja potentiaaliset verokeinottelijat kuriin niistä toimista hallitukselle kiitos on syytä antaa vahva sysäys työllisyyden parantamiseen

eli kyllä tätä kokonaisuutta tarvitaan ja tässä on toimittu minusta vastuullisesti ja varmasti tarkat suunnitelmat saadaan myöskin pian aikaiseksi

kyllä se on korkea

ja toiseksi

miten ministeri aikoo turvata tämän toimen tarvittavan rahoituksen

olisi myös syytä harkita sitä mikä usein nostetaan esille miten pienituloiset erityisesti pienituloiset eläkeläiset voitaisiin paremmin huomioida kotitalousvähennyksen kehittämistyössä

kyllä siihen tässä kun voi hallitukselle tulevaisuuteen ideoita esittää ja pyytää pitäisi saada helpotusta tavalla tai toisella sellaisella tavalla jonka me kaikki voimme hyväksyä kentän kaikilla laidoilla

uudistus ei siis tuonut ainakaan kaikkia toivottuja säästöjä ja tiukka menokuri on osaltaan johtanut siihen ettei asiakaslähtöisiä parannuksia ole voitu saavuttaa siinä määrässä kuin oikea tavoite toki oli

arvoisa herra puhemies

se on todellinen ongelma meille se on ongelma näille ehkä liikaakin ponnisteleville ja moni nuori sieltä saisi työtä tuosta kohdasta

uudistuksen tiukan aikataulun ja valitettavasti alimitoitetun rahoituksen takia ei tietenkään ole mikään ihme että kaikkia tavoitteita ei ole täysin saavutettu

työllistämistukea tulisi ja voisi antaa täysimääräisesti korotettuna jokaiselle yksinyrittäjälle joka ottaa ensimmäisen työntekijänsä tai yrittäjälle joka työllistää nuoren

miltä tämä teidän tontiltanne näyttää

mehän tarvitsisimme tätä team finlandia nyt hyvin monikäyttöisesti emme ainoastaan kauppaan emme ainoastaan hallintoon vaan myöskin kehitysyhteistyöhön monenlaisiin

hyvinvointineuvolan perhetyötä kohdennettiin entistä enemmän erityistä tukea tarvitseville perheille ja annettiin niille riittävän pitkäkestoista kotiin osoitettua apua

kun uudistuksen tarkoituksena oli kuitenkin parantaa palvelutasoa ja parantaa kustannustehokkuutta on tavoitteissa jossakin määrin epäonnistuttu

toinen kysymys liittyy tähän jatkaisin edustaja sinnemäen kysymyksestä että ruotsalaiset yritykset ovat hyvin vahvasti paikalla kehitysyhteistyön jälkeen joskus sitä ennenkin ehkä ovat hyvin aktiivisia maailmalla

eduskuntaryhmämme sen puheenjohtaja östman ja edustajat ovat antaneet myöskin tukensa perintöverotuksen uudistamiselle sillä tavalla että sukupolvenvaihdoksia voidaan tehdä nykyistä joustavammin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

mikäli muodostetaan vahvoja peruskuntia tulee meidän tarkkaan miettiä mitkä tehtävät voidaan siirtää kunnille niin kuin joissakin puheenvuoroissa täällä on todettukin ja minkälaisia aluevirastoja tulevaisuudessa tarvitaan

arvoisa herra puhemies

hallitusneuvotteluissahan sovittiin todettiin että kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä vapaaehtois ja vertaistuen auttamistyön ja erityispalveluiden tuottajina vahvistetaan resursointia parannetaan sekä varainhankintaa ja verovapautta selkeytetään

turhat väliportaat tulee poistaa ja tehtävät jakaa niin että oikea taho vastaa niistä tehtävistä jotka se parhaiten hallitsee ja osaa

hallituskauden merkittävimmällä ja aikatauluista johtuen viimeisellä keskeisellä verouudistuksella tulee vahvistaa kasvupotentiaalia vauhdittaa investointeja ja luoda työpaikkoja

edustaja kalliorinteelle voin vakuuttaa että kyllä hallituksessakin sydän sykkii edelleen ja tässä juoksussa ollaan mukana kaikkien kansalaistemme hyväksi

arvoisa puhemies

kristillisdemokraatit näkevät että selkeys kustannustehokkuus ja kokonaisvaltaisuus ovat keskeiset lähtökohdat uudistuksia tehtäessä

hallituksen tulee huomioida nämä keskeiset teemat ryhtyessään aikanaan toimenpiteisiin valiokunnissa käsitellyn selonteon

olemme saaneet elää hyviä aikoja tietomme ja taitomme ovat lisääntyneet ja saamme elää paljonkin pidempään kuin aikaisemmat sukupolvet sekä toivottavasti myös jatkossa turvallisesti

silti muutamat ikävät asiat luovat reunaehtoja ja rajoitteita suomen budjetti ja talousratkaisuille

se on nyt niin täysi lapsus että sitä ei nyt ehkä kannattaisi enää murehtia ja varmaankin valiokunta sitten nämä kaksi asiaa yhdistää toisiinsa tässä asian viimeistelyssä

näihin ongelmiin valitettavasti kuuluvat työvoiman tarjonnan kannalta nopeasti ikääntyvä väestörakenne sekä kustannusrakenteestamme johtuva ulkomaankaupan huonohko tilanne